olen edustaja puumalan kanssa samaa mieltä myös näiden hyvin käytäntöjen levittämisen tärkeydestä ja kannatan myöskin tätä yhden luukun periaatetta joka nyt sisältyy tähän uuteen yhteisötakuuseen mitä tämä hallitus on edistämässä

mahdollisuus oleskelulupaan humanitaariseen suojeluun perustuen on alun perin luotu sitä varten että lainsäädäntö suomessa kattaa kaikki ne tilanteet joissa ihminen on tosiasiallisesti kansainvälisen suojelun tarpeessa tai palautuskiellon nojalla häntä ei voida palauttaa

arvoisa puhemies

mutta ongelma nuorisotakuun osalta on juurikin se että tämä uusi yhteisötakuuraha ei millään korvaa näitä leikkauksia joita nyt tehdään nuorisotakuun rahoitukseen

hallitus on siis ottamassa valtavan ison riskin julkisen talouden ja palkansaajien kustannuksella tässä ja kaiken lisäksi myöskin tekemässä sitä sellaisilla keinoilla jotka romuttavat tätä luottamusta työmarkkinaosapuolten välillä

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen mukaan on mahdollista että osassa sellaisia tapauksia joissa viime vuosina on myönnetty oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella jatkossa myönnetään se esimerkiksi toissijaiseen suojeluun perustuen

oikeudenmukainen tapa toimia tässä tilanteessa erityisesti jos on niin kuin edustaja lohi huolissaan ilmeisesti opiskelijoiden toimeentulosta olisi jäädytys

osa tästä rahasta on käytetty juurikin etsivään nuorisotyöhön työpajatoimintaan

niitä leikkauksia tämä lisämääräraha mitä valtiovarainvaliokunta nyt esittää ei korvaa vaan tästä leikataan edelleen

kaikista oudointa on että hallituksen mukaan tällä lakimuutoksella edistettäisiin perhevapaiden tasaisempaa jakautumista ja miesten hoitovapaalle jäämistä

näin raju korotus kerralla tulee iskemään todella kovaa pienituloisiin lapsiperheisiin jotka ovat vmn vaikutusarvion mukaan eläkeläisten rinnalla se väestöryhmä johon hallituksen leikkaukset ja säästöt kaikista pahiten iskevät

silloin kenenkään tuen taso ei laskisi nämä säästövaikutukset olisivat samat mutta silloin kun taloudellinen tilanne kohenee niin se olisi mahdollistanut sen että palataan näihin indeksitarkistuksiin että me pystymme myöskin jatkossa huolehtimaan siitä että opintorahan reaalinen arvo ja opiskelijoiden ostovoima säilyvät ja seuraavat tätä yleistä elinkustannusten muutosta

toisaalta hallituksen esityksessä myös todetaan että tarkoituksena ei ole että oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella lähtökohtaisesti korvattaisiin muilla olemassa olevilla oleskelulupaperusteilla

tämä on ollut juuri sellainen hyvä käytäntö jota ollaan haluttu levittää koko maahan siis jota ollaan haluttu vahvistaa ja jonka asemaa vielä ollaan haluttu parantaa eli tämä hallituksen päätös on tämän kanssa kyllä hyvin ristiriidassa

tämän argumentin logiikka on ilmeisesti se että kun naisten vuosiloman kertymistä rajataan puoleen vuoteen kannustaisi se miehiä käyttämään oman puolen vuoden osuutensa perhevapaista jotta perheen yhteenlaskettu vuosilomakertymä pysyisi mahdollisimman muuttumattomana

on hyvin todennäköistä että kunnissa korotukset tullaan toteuttamaan hyvin erisuuruisina mikä lisää entuudestaan lapsiperheiden alueellista eriarvoisuutta

miksi te ette toimineet näin

perhevapaiden keston pysyessä samana ei ole todennäköistä että isät yhtäkkiä jäisivät nykyistä useammin perhevapaille vain vuosiloman kartuttamisen takia

näiden ihmisten asema on kansainvälisoikeudellisesti jo nyt hyvin heikko kun perinteiset pakolaisoikeuden välineet eivät huomioi ihmisten elinympäristön esimerkiksi luonnonkatastrofin tai ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia kansainvälisen suojelun perusteena

pidentämällä isyysvapaata eli sitä aikaa jolloin isät voivat jäädä ansiosidonnaisen rahan turvin kotiin hoitamaan lasta parannettaisiin merkittävästi isien mahdollisuuksia jäädä kotiin hoitamaan lapsiaan

arvoisa puhemies

vasemmistoliitto kannattaa siirtymistä malliin jossa molemmilla vanhemmilla olisi käytössä puolen vuoden jakso sekä perheellä yksi puolen vuoden jakso jonka käytöstä se voisi vapaasti päättää

paperittomuuden vähentäminen on tärkeää niin ihmisoikeuksien kansanterveyden työmarkkinoiden pelisääntöjen noudattamisen kuin yhteiskunnan kokonaisedun kannalta

suomessa tulisi nyt pikaisesti arvioida miten esimerkiksi viime vuoden keväällä tehty muutos ulkomaalaislakiin vaikuttaa tilanteessa jossa turvapaikanhakijoiden määrä on noussut

valitettavasti tämä hallitus vaikuttaa tasa arvopolitiikan saralla vain tyytyvän hallitusohjelman toteamukseen siitä että naiset ja miehet ovat tasa arvoisia

päivähoitomaksujen tapaan aamu ja iltapäivätoiminnassa voisi ottaa käyttöön porrastetun maksujärjestelmän jossa huomioitaisiin perheen tulotason lisäksi lasten lukumäärä

jos maksut määrätään ilman selvitystä vanhempien tuloista maksaa esimerkiksi yhden työssä käyvän vanhemman perhe yhtä paljon kuin kahden työssä käyvän vanhemman perhe ja myöskään lapsien määrä perheessä ei vaikuta maksujen suuruuteen

tilapäisiä lupia on aikaisemmin myönnetty tilanteessa jossa oleskelulupaa muulla perusteella ei myönnetä mutta henkilöä ei pystytä palauttamaan lähtömaahan esimerkiksi vastaanottajamaan haluttomuuden tai puuttuvien liikenneyhteyksien vuoksi

silloin tämä esitetty muutos osuu eniten esimerkiksi niihin yhden vanhemman perheisiin jotka eivät ole tarpeeksi pienituloisia ollakseen oikeutettuja maksun alennukseen tai perimättä jättämiseen

ollaan maahanmuuttopolitiikan päälinjauksista mitä mieltä tahansa on suomalaisen järjestelmän vahvuus ainakin ollut se että maassa oleskelevilla on ollut mahdollisuus elää täällä virallisesti tilapäisen oleskeluluvan turvin

kunnissa on jo järjestelmät ja käytännöt varhaiskasvatuksen maksujen laskemiseen niin että huomioidaan muun muassa sisaralennuksia ja vanhempien taloudellinen tilanne

arvoisa puhemies

sinänsä ihan hyvä tiukennettu kirjaus maksun perimättä jättämisestä jos se vaikeuttaa perheen toimeentuloa tai elatusvelvollisuutta luo taas yhden uuden tarveharkintaisen elementin lapsiperheiden palveluihin joiden kohdalla käytännöt eri kunnissa pahimmassa tapauksessa vaihtelevat suuresti ja joihin myöskin tarvitaan työvoimaa

nämä ovat niitä kysymyksiä joita minun mielestäni pitäisi käsitellä joista meidän pitäisi täällä puhua jos siirtolaisuuden ja maahanmuuton ongelmista halutaan keskustella

haluan taas kerran tehdä edustaja eerolan tietoiseksi siitä että pakolaiskiintiö on eri järjestelmä huolehtia turvapaikkaa tarvitsevien ihmisten tänne pääsystä mutta itse arvio mikä tehdään ihmisten avuntarpeesta ja kansainvälisen suojelun tarpeesta ei sinänsä eroa kun puhutaan pakolaiskiintiöistä ja puhutaan siitä arvioinnista mitä maahanmuuttovirasto suomessa tekee näiden turvapaikkahakemusten perusteella

sinänsä on täysin paikkansapitämätöntä tehdä jonkunlaista erottelua pakolaiskiintiön kautta tänne tulevien pakolaisten ja turvapaikan täällä saaneiden ihmisten välillä

onko hallitukselta sitten tulossa esitys esimerkiksi pakolaiskiintiön kasvattamisesta merkittävästi tässä tilanteessa vai miten aiotte sitten huolehtia näiden hädässä olevien ihmisten auttamisesta

edustaja elolle vielä kerran

täällä edustaja kurvinen puhui pahoinvoivista perheistä ja on erittäin hyvä että hallitus on tarttumassa toimiin näiden perheiden aseman parantamiseksi

mutta on kuitenkin syytä pitää mielessä kun arvioidaan hallituksen perhepolitiikkaa kokonaisuudessaan että tässä ollaan tekemässä erittäin paljon heikennyksiä jotka kohdistuvat kaikkiin suomalaisiin lapsiperheisiin

tämä esitetty muutos mitä tulee vuosiloman karttumiseen on yksi päivähoitomaksujen nostaminen on toinen päivähoidon laadun heikentäminen on kolmas iltapäivä ja aamupäivätoiminnan maksujen korottaminen on neljäs lapsilisien indeksisidonnaisuuden poistaminen on viides ja näiden lisäksi vielä tulevat nämä työmarkkinaratkaisut

kyllä minun mielestäni hallituksella on aika paljon näytettävää vielä jos aidosti ollaan sitoutuneita siihen että halutaan kaikkien suomalaisten lapsiperheiden asemaa parantaa

kannattaa muistaa että nämä tilapäiset oleskeluluvat jotka on myönnetty tällaisissa tilanteissa eivät ole verrattavissa siihen oleskelulupaan minkä saa esimerkiksi silloin kun saa positiivisen turvapaikkapäätöksen

ennen oli jopa sellaista lainsäädäntöä suomessa jossa esimerkiksi näiden ihmisten työskentelyoikeutta oli rajoitettu josta päästiin eteenpäin siihen järjestelmään joka ennen oli joka kyllä on toiminut paremmin kuin esimerkiksi ne järjestelmät joita on ollut katsottaessa esimerkiksi kreikan tai italian tilannetta missä on valtava joukko ihmisiä jotka elävät paperittomuudessa vailla mahdollisuuksia tehdä töitä virallisesti tai mahdollisuuksia päästä terveydenhuoltojärjestelmän piiriin

kyllä se järjestelmä mikä suomessa oli on toiminut paremmin ja se peruslähtökohta siitä että kun on ihminen joka syystä tai toisesta voi olla myöskin vastaanottavan maan haluttomuudesta johtuen on täällä niin silloin sillä ihmisellä on mahdollisuus oleskella jonkunlaisen virallisen luvan turvin

en tiedä kuinka tarkkaan edustaja meri kuunteli esimerkiksi minun käyttämääni puheenvuoroa mutta viittasin pakkolakeihin siinä yhteydessä kun puhutaan siitä miten hallituksen työmarkkinapolitiikka kokonaisuudessaan vaikuttaa naisten asemaan ja minä näen että tämä esitys on yksi osa sitä

sitten mitä edustaja meri sanoi näistä teseistä niin kuin minä itsekin totesin esimerkiksi julkisella puolella tästä on tällä hetkellä säädetty teseissä mutta ongelma on se että näitä korvauksia työnantajille ei enää tulla maksamaan kuin tämän lakisääteisen maksimin mukaan mikä tarkoittaa sitä että säästöjä tässä koituu yksityiselle sektorille ei julkiselle

toinen on se että hallituksen esitykseen edelleen sisältyy mahdollisuus osaviikkoiseen hoitoon mitä kukaan kasvatustieteen asiantuntija ei ole kannattanut

minusta on hyvä ettei siitä huolimatta lähdetty rajoittamaan sitä sen enempää koska silloin se olisi tuottanut ja lisännyt näitä perheen arkeen liittyviä ongelmia vielä enemmän ja tehnyt järjestelmästä vielä joustamattomamman

mutta ei ole niin että asiantuntijat olisivat tätä esitystä kannattamassa tästä syystä

arvoisa puhemies kiitos

kyllähän oppositio on koko ajan halunnut olla mukana edistämässä nimenomaan yhteiskuntasopimuksen syntyä koska me näemme sen huomattavan paljon parempana vaihtoehtona kuin tämän pakkolakikokonaisuuden mitä hallitus on ajanut

niissä esityksissä mitä me olemme tehneet mitä me olemme hallituksenkin suuntaan yrittäneet viestiä on se että kannattaisi nimenomaan jäädyttää se valmistelu niiden pakkolakien osalta tai vetää se kokonaisuus kokonaan takaisin jolloin se myöskin antaa työmarkkinaosapuolille signaalin siitä että hallitus on tosissaan ja hallituskin haluaa tosissaan edistää yhteiskuntasopimuksen syntyä

keskustelu päättyi

arvoisa puhemies

sitten kun tässä nousi sellainen termi kuin turvapaikkaturismi esille niin haluan nyt tehdä selväksi myöskin sen että tämä lakimuutos koskee ihmisiä joilla on todettu tarve turvapaikalle suomessa jotka täyttävät kansainvälisen suojelun kriteerit ja jotka saavat turvapaikan suomessa ja joiden kotoutumista nyt aiotaan vaikeuttaa estämällä heidän mahdollisuuksiaan saada perheenjäsenensä tänne ne

väistö korosti ennen

minusta on ihan hyvä että tämänkaltaisesta lakiesityksestä voidaan käydä juurikin tällaista keskustelua mitä edustaja parviainenkin tässä myös kävi ja missä analysoidaan lakiesitystä siitä näkökulmasta että myös huomioidaan niitä mahdollisia ongelmia mitä siihen saattaa sisältyä

tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa nousi esille tämä kysymys siitä miksi tämä suojelukategoria ylipäätään on olemassa

silloin kun eu otti käyttöön tämän määritelmädirektiivin joka koskee turvapaikanhakijoita ei ollut vielä varmuutta siitä minkä kaiken tulkitaan olevan osa tätä toissijaisen suojelun kategoriaa ja silloin suomalaiset lainsäätäjät päättivät varmuuden vuoksi luoda tämän humanitaarisen suojelun suojelukategorian jotta ei synny tällaisia tilanteita joissa joku ihminen joka on kansainvälisen suojelun tarpeessa jää ilman sitä sen takia että lakipykälissä ei ole mitään sellaista perustetta joka siinä yksittäisen hakijan kohdalla toimisi

ensin keskustellaan esityksestä joka tarkoittaa että me luovumme periaatteesta kaikille yhtäläisestä oikeudesta subjektiiviseen päivähoitoon ja tämä esitys tarkoittaa että me luovumme maksuttoman koulutuksen periaatteesta tässä maassa

kuitenkin kokemukset juurikin ruotsista ja tanskasta joissa lukukausimaksuja on otettu eu ja eta maiden ulkopuolisille opiskelijoille käyttöön ovat osoittaneet että kv opiskelijoiden määrä on romahtanut näiden käyttöönoton jälkeen

kuitenkin tässäkin suhteessa kansainväliset kokemukset osoittavat että korkeakouluilta tulee menemään merkittäviä määriä rahaa myöskin näiden ohjelmien markkinointiin ja stipendijärjestelmiin

jos tämä hallituksen esitys nyt toteutuu ja nämä nyt voimassa olevat toimeentulovaatimukset ulotetaan koskemaan myöskin kansainvälistä suojelua saaneita ihmisiä niin silloin suomessa tulee olemaan tiukemmat tulorajavaatimukset kuin mitä monissa euroopan maissa on

en tiedä kuinka pitkään edustaja zyskowicz oli huoneessaan lepäämässä mutta muun muassa edustaja kontula joka käytti ensimmäisen puheenvuoron tässä keskustelussa kävi hyvin läpi kuinka monessa euroopan maassa itse asiassa on kohtuullisemmat vaatimukset mitä näihin toimeentulovaatimuksiin tulee kuin mitä suomessa jatkossa tulee olemaan

gte sanoitte kerran aivan pakko leikata mutta sitten kun katsotaan sosiaaliterveysvaliokunnassa asiantuntijalausuntojen arviointeja siitä hallituksen valinta kohdistaa leikkaukset juuri tasa arvon ja talouskasvun kannalta kaikista oleellisempaan alueeseen eli koulutukseen ja osaamiseen on se ettei se että te ollut yksi niistä aiheista joita joilla valmiiksi on vähiten kaikkein vähiten te viette ylimpään tulokymmenykseen

g alaisia seurauksia siitä kuinka paljon te lisäätte nimenomaan toimeentulotukiriippuvaisten ihmisten määrää ja sitä paitsi mitä säästöjä siitä tuleeko kunnat joka tapauksessa joutuvat maksamaan ne toimeentulo työtulo kulut mikäli pystyvät siellä palaisi varikselta harkinnanvaraista jota ei sitten myönnetä kunnilta rahat loppu

puolan piirissä tehtävä tutkimus ja parantaa minä haluan nyt kiinnittää huomiota rahallisesti pienempään mutta nuorten kannalta hyvin keskeiseen kokonaisuuteen eli nuorisotakuuseen

siihen liittyen on harmittanut ennen kaikkea kaksi asiaa

ensimmäinen on se että hoitotyön tutkimukseen ei valtiovalta laisinkaan ole osoittanut määrärahoja siksi olen iloinen hallitus leikkaa nuorisotakuun rahoitusta hyvin rankasti

toinen asia on se hoidon laatu ja kustannus vaikuttavuus mitä sotessa juuri tavoitellaan ja tasavertaisiin palveluihin rahaa sitten totean tuosta kärkihankkeesta kansanterveyskastikenolohankkeista niin että hallitusneuvotteluissa

hakkeena siinä että laittamalla suomalaiset liikkumaan antamalla tasa arvoiset tämän leikkauksen peittämiseksi on alettu puhua harhaanjohtavasti nuorisotakuun rahoituksesta

kuntien asukkaat eriarvoiseen asemaan näissä hallituksia hallituksen tapaan rajuista säästöpäätökset työ ja elinkeinoministeriön rahoitusosuudesta ei ole toteutettu nyt kaikissa kunnissa maana nyt syksyn aikana budjetin käsittely ja käyty eri kunnissa tämä maastosubjektiivinen päivähoito oikeus sen rajaaminen ja toisaalta sitten läsnä sosiaali ja terveydenhuollon palveluja palvelumaksukorotukset eivät tule voimaan kaikissa kunnissa miten te ministerit ensi vuonna jäljellä mitään millä tavalla nämä päätökset joita toisaalta tehdään täällä eduskunnassa ja sitten toisaalta taas sitten kunnas kunnissa valtuutetut näitä asioita päättävät ja asettavat kunnat ja asukkaat eriarvoiseen

arvoisa puhemies

edustaja merelle ensinnäkin

minusta on ikävää kuulla jos teidän ryhmänne jäsenille on naurettu ja ainakin itse olen aina omassa politiikassani pyrkinyt siihen että puhun asia argumentein asiasisällöistä enkä leimaa enkä syyttele ketään

se tarkoittaa muun muassa sitä että sanssi kortti työllistämisseteliin varattuja määrärahoja ei ole enää lainkaan

jatkossa svenska rikstens pennettallista kemiössä kostnadstak ett gemensamt självrisktak foibessa opetus ja arvoisa puhemies

minäkin kertaan vielä kertaalleen tässä sitä mitä aikaisemmin moneen kertaan tässä salissa esitetty kulttuuriministeriön hallinnonalalla nuorisotakuuseen panostettiin koulutuspaikkojen määrällä sekä etsivän nuorisotyön kautta mutta ensi vuodelle leikkauksia on hallituksen toimesta esitetty etsivän nuorisotyön ja ylipäänsä maksuja niin olisi korkea aika saada aikaiseksi kattava omavastuujärjestelmä jossa me olisi yhtä näinä

minun mielestäni kannattaa myös pitää mielessä että tämän lakiesityksen myötä suomi madaltaa kansallisen lainsäädännön standardeja kohti eun minimiä mutta sinänsä tässä ei olla tekemässä mitään uutta yhteistyötä euroopan tasolla tai luomassa mitään uutta mekanismia yhteiseurooppalaista sellaista jolla me hoidamme tätä kriisiä

arvoisa puhemies

kansalaisilla pitää olla oikeus luottaa siihen että apua niin fyysiseen kuin psyykkiseen pahoinvointiin on saatavilla nopeasti ja tarvittaessa lompakon paksuudesta riippumatta

minun mielestäni pitäisi kuitenkin tarkastella tätä hallituksen esitystä kokonaisuutena ja sitä miten nämä samat kasvatusalan ammattilaiset ovat kommentoineet juuri tätä nimenomaista esitystä ja varhaiskasvatuksen kokonaisuutta mikä meillä on nyt käsittelyssä ja hehän eivät kannata tätä nyt tähän esitykseen sisältyvää mallia osa aikaiselle hoidolle

nyt käsiteltävänä olevat säästöt kohdistuvat ees kun työttömyys kaiken kaikkiaan on ennen kuulumatonta että muutamat ammattiryhmät pystyvät taantuman ja leikkauspolitiikan seurauksena kasvussa johtaa se tietenkin myös terveydenhuollon puolella tiedämme että esimerkiksi erikoissairaanhoidon palvelutuotannossa sairaaloiden väliset kustannuserot ovat lähes neljäkymmentä nuorten työttömyyden kasvuun

arvoisa puhemies

hallitus haluaa sinnikkäästi lähteä maksullisen koulutuksen tielle vaikka eu ja eta maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksuista on huonoja kokemuksia muista pohjoismaista

linjauksilla valinnanvapaudesta ja sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden yhtiöittämisestä hallitus on tuhonnut uudistuksesta vallinneen poliittisen yhteisymmärryksen

ee tarvitaan niin kansalaisten kuin sitten potilaidenkin asennoitumista uudella tavalla voittoon ja nimenomaan siihen että kannettaisi omavastuu hoidon toteutuksesta niin ennaltaehkäisyssä kuin sitten sairauksien voitu se ei kuitenkaan tarkoita sitä että nuorisotakuu tai työvoimapolitiikka ylipäätään pitäisi kokonaan lopettaa

vaikka tutkittua tietoa lukukausimaksujen hyödyistä on vaikea löytää maksujen sanotaan lisäävän suomalaisten yliopistojen houkuttelevuutta ja tuovan korkeakouluille lisärahoitusta

odotamme vieläkin lisätietoa siitä miten valinnanvapauslainsäädäntö käytännössä tullaan toteuttamaan ja miten se tulee eroamaan siitä mallista joka ruotsissa on käytössä

siinä huomioidaan sitä että perheet itse parhaiten osaavat arvioida mikä on omalle lapselle paras tapa hoitaa ja järjestää kasvatusta ja hoitoa

minusta siinä pitäisi olla kyse mahdollisuudesta valita se palvelu joka itselle sopii vapaus valita erilaisia pedagogisia suuntauksia painottavista päiväkodeista kotihoidon palveluiden eri laajuuksista tai erilaisten palveluasumisen mallien välillä

ei tulevaisuudessa näkisin ettei tätä meidän päinvastoin sen tarkoitushan on juuri ylläpitää ihmisten työkykyä ja pitää työttömyysjaksot mahdollisimman lyhyinä

eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevia maksavia opiskelijoita tulee todennäköisesti olemaan vähän ja houkutellakseen heitä yhtään korkeakoulujen tulisi perustaa apurahajärjestelmiä kuten muut maksuja perivät maat ovat kehittäneet

se huomioi myöskin sen että lapset ovat yksilöitä että lapsen yksilölliset tarpeet saattavat muuttua ja myöskin sen että perheen tilanteet saattavat muuttua ajan myötä

kyllähän palvelun laatu ja sisältö on se mikä on meille kansalaisille kaikista keskeisintä mutta julkisen vallan näkökulmasta myös järjestäjällä ja järjestäjärakenteella on paljon väliä

eli meillä on tällä hetkellä joustava perheiden tarpeita huomioiva järjestelmä josta me nyt olemme siirtymässä tämmöiseen rajattuun malliin mikä tulee lisäämään perheiden ongelmia sovittaa yhteen lapsenhoitoa ja arkea ja työntekoa ja opiskelua ynnä muuta

lisäyksiä joita täällä jaoston puheenjohtaja esitteli valtiovarainvaliokunnan tehneen minusta nuorisotakuuta voi kritisoida siitä että iso osa toimenpiteistä kohdistui nuoriin jotka eivät puhemies ole missään suhteessa leikkauksiin nähden joita samanaikaisesti

valtion näkökulmasta on tärkeää luoda sosiaali ja terveydenhuollon järjestelmä jossa varoja käytetään tehokkaasti ja ohjataan tavalla joka on niin terveyserojen kaventamisen kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen kuin kansanterveydenkin kannalta perusteltu

tämä muutos minkä hallitus nyt esittää johtaa siihen että me siirrymme järjestelmästä jossa tämä joustavuus ja valinnanvapaus on taattu sellaiseen järjestelmään jossa kaikilla vanhemmilla ei enää itse ole oikeutta päättää mikä se paras hoitotapa ja pituus on omalle lapselle

jos katsotaan vaikkapa pitkäaikaissairaan ihmisen tilannetta

tanska on kehittänyt apurahajärjestelmän kansainvälisille opiskelijoille jossa rahaa apurahoihin on varattu saman verran kuin valtio laskee säästävänsä lukukausimaksujen myötä

indeksien leikkautta tulee

tässä opposition muutosesityksessä puhutaan opintorahan korottamisesta indeksin mukaisesti eli oppositio ei halua toteuttaa negatiivisia indeksitarkistuksia

ey asiakasmaksujen kautta tulee takkiin lääkematkakorvausten kautta tulee takkiin kaikki nämä yhdessä välttämättä olleet syrjäytymisvaarassa

olemassa olevien tietojen ja linjausten perusteella kuulostaa mielestäni siltä että suomeen ollaan kaikista puheista huolimatta luomassa samankaltaista järjestelmää kuin mitä ruotsissa on käytössä eli ruotsin kaltaista valinnanvapausjärjestelmää jossa julkiset varat seuraavat potilasta hänen valitsemaansa sosiaali ja terveyskeskukseen